siinä mielessä toivon että ministeriössä pohditaan sitä että perustetaan tälle projektille nopean toiminnan joukot

kyllä me olemme sen yhdessä rakentaneet ja uskon että tästä saan kyllä kansanedustaja rajamäen olemaan kanssamme samaa mieltä että kyllä valiokunta on sen tehnyt yli poliittisten rajojen nähnyt sen mikä on vaelluskalojen merkitys

kirvestä ei pidä heittää kaivoon esimerkiksi telakkateollisuuden kohdalla vaan on haettava aktiivisesti keinoja näidenkin kotimaisten teollisten työpaikkojen säilymiseksi

maakuntarajat ovat ainoa oikea vaalipiirien raja

tulokset analysoidaan nopeasti ne positiiviset säästöt ne palvelun tehokkuutta tuottavat inhimillisesti asioita edistävät toimet jotka osoittautuvat jo muutamienkin kuukausien jälkeen voivat heti mallintua toisissa kunnissa toisissa kuntayhtymissä

on käsittämätöntä ajatella että me luomme tämmöisen markkinahäiriötilanteen niin että yritykset epäterveesti voivat kilpailla sillä että palkkoja laskemalla yritys pärjää markkinoilla

eduskunta on kuitenkin instituutio joka itse asiassa säätää lakeja mutta suomi on maakuntien maa

nyt on aivan varmasti niin että kun minä tässä luen näitä kahden vuoden takaisia selvityksiä tästä olen tietoinen siitä että viime hallituskaudella tätä asiaa pohdittiin ja siihen viittasin

avainasemassa on kotimainen omistus ja myös valtion rooli on räätälöitävä tavoitetta tukevaksi

ei sitä ole tehnyt keskustapuolue

arvoisa puhemies

minun mielestäni edustaja rundgren vähän lyö tässä nyt kyllä niin sanotusti harhaan ja itse asiassa olen vähän pettynyt että edustaja rundgren ei tätä inarijärven asemaa ottanut esille niin että se olisi ollut erillisenä pykälämuutoksena

kaiken kaikkiaan politiikan tekeminen tuntuu olevan värikästä ja mielenkiintoista tässä salissa kun unohdetaan se että meillä eliniänennuste kasvaa tässä maassa

maakunnissa pyritään ajamaan ja edistämään maakuntien kehittymistä ja edellytyksiä jolloin on erityisen tärkeää että näissä tapauksissa vaalijärjestelmä tukee maakuntia

minä kyllä luotan viranomaisten omaan osaamiseen ja osaamisen kehittymiseen siten että ei varmasti panosteta aivan pienimpiin kun pikkuhiljaa tätä rahoitusosaamista ja sen tarkastusta harjoitetaan

toki aina tärkeintä on että syyllinen ainakin löydetään mutta tässä asiassa toivon koko sydämestäni ja varmaan tämä koko sali tällä hetkellä tuntuu olevan sitä mieltä että uskotaan nyt ministeriöiden pystyvän tästä sopimaan

meillä on tehty jo edellisen eduskunnan kauden aikana se että meillä nuoret jo tekevät pidemmän työuran ansaitakseen samanlaisen eläketurvan kuin aiemmat sukupolvet

meille on todella tärkeätä että nämä jatkumot voivat lähteä uudelleen ja uudelleen kasvamaan koska positiivisesta kierteestä syntyy aina positiivisia lopputulemia

kansalliset ohjauskeinot ovat tärkeitä luotaessa kotimaisen teollisuuden nousua

joo

tästä ilmoitusvelvollisuudesta

minä arvostan edustaja korhosen omaa perusteltua näkemystä siitä miksi hän on nyt eri mieltä kuin viime kaudella

jos halutaan cleantechiä tarvitaan referenssilaitoksia ja niihin me pystymme vaikuttamaan poliittisella päätöksenteolla eli eri hankkeissa on valittava palvelun tarjoajaksi suomalainen yritys mikäli se vain on mahdollista

arvoisa puhemies

minä toivon että tämä hallitus ja arvon ministeri saa tähän semmoisen positiivisen nopean toiminnon joukon perustettua että ne hankkeet jotka tulevat tämän kansan ja ihmisten eduksi voivat monistua monessa kunnassa

en halua että hän maksaa minun eläkettäni ja ollaan leikatusta indeksistä tai mistä hyvänsä mitä mieltä tahansa en halua jatkaa eteenpäin sitä perintöä että minun elintasoni nousee eläkkeellä ollessani

arvo sinällään se on poliittinen ratkaisu joka tehtiin ehkä sillä riskiperusteella mikä nyt ei ole kylläkään perusteltu riskiperuste

arvoisa puhemies

pakko sanoa että hallituksen sitkeys jopa ohjaus työmarkkinajärjestöjen tukemisessa ja yhteiseen ja yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun pääsemisessä on saavutus jota sopii kiittää ja täytyy kiittää

se edistää politiikan ja poliitikkojen uskottavuutta

on aivan hyvä totutella siihen että se on puolueiden ja niiden vaaliorganisaatioiden oma vastuu kantaa siitä huolta että jokainen pystyy ja osaa tehdä tämän ilmoituksen oikein

tarvitaan tervettä kansallista itsekkyyttä oman teollisuuden tukemiseen ja tässä kohtaa en halua tuoda esille paria synkeää esimerkkiä tampereelta taikka tästä naapurikaupungista kun polttolaitostekniikoita on valittu

mutta siitä huolimatta politiikka on tällaista mieli muuttuu

tyttäreni tai tyttärentyttäreni velvollisuus ei ole enää kasvattaa minun elintasoani silloin kun minä olen eläkkeellä

valitettavaa tässä on että kun tämä viime kaudella oli hallituksen esityksenä niin jo silloiset hallituspuolueet vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit yhdessä tuumin oppositiopuolueiden perussuomalaisten ja keskustalaisten kanssa pystyivät pysäyttämään tämän ja ministeri orpo teki sen päätöksen että tätä valmistelua ei viedä eteenpäin

ei kuitenkaan pidä unohtaa raamin hyväksyttävyyden takuumiehiä ja naisia

näitä ovat erityisesti eri liittojen hallintojen tavalliset duunarit ja työnantajien samalla tavalla olevat hallintojen edustajat

valmistuva parlamentaarinen ilmasto ja energiatiekartta antaa hyvän pohjan sille miten esimerkiksi energiaintensiivinen teollisuus voisi tehdä investointeja suomeen

on kunnioitettavaa on kunnioitettava sitä vastuuntuntoa miten ammattiliittojen työntekijät ja työnantajajärjestöjen neuvottelijat tässä tilanteessa kantoivat vastuutaan

mutta edustaja kärnä kyllä on niin että kolmannesta taseesta voidaan myydä niin että sieltä tulee tuottoa ja tässä kohtaa asia siis muuttuu nykytilanteesta

tarvitaan pitkäjänteisyyttä kauaskantoista katsantoa siihen millaisia asioita otamme omalle kartallemme niin että energiaintensiivinen teollisuus osaltaan voi tehdä päätöksiä jotka voivat työllistää mutta ehdottomasti meidän politiikan pitää antaa luotettava kasvun mahdollisuus teollisuudelle

tämä ei ollut erityisen helppo ratkaisu esimerkiksi metalliliitolle jonka sopimusodotukset olivat rahojen suhteen selkeästi suuremmat kuin mitä tämän raamin kautta sille alalle tuli

mutta hallituksen myötäolo ja eri järjestöjen raamit antoivat työelämälle paljon laadullisia uudistuksia jotka tukevat niin vientiä työssäjaksamista kuin koko järjestelmän kehittymistä ne olivat se naula joka veti

ilmastopolitiikassa tulee ottaa globaalimpi ote

meidän on ilmastopolitiikassakin uskallettava lähteä hyväksilukemisen tielle eli myös tehdyt toimet pitää ottaa huomioon niin että voimme vakaalta pohjalta uskoa että suomessa investoidaan uudelleen ja uuteenkin teknologiaan

täällä yritykset kyllä kasvavat keskimääräistä nopeammin ja suuremmiksi kuin muissa pohjoismaissa mutta ongelmana on kasvuyritysten vähäinen määrä

savon sidos ja antakaa kysytyksi ei puhu su seitsemäs polvet miten muka sekaantuminen työllistää caller viisi seitsemän ei arvoisa herra puhemies

suomalaisen sijoituskulttuurin tulisi kehittyä siihen suuntaan että tuettaisiin kasvuyrityksiä

suomen hiljaa antoi viisi kolme i yksi poissa yksitoista jos kunta myös miten muka sokan irti olevista kallio crisp yhdeksän ei

kotimaisessa omistuksessa on runsaasti hyviä puolia

kotimaiset omistajat pitävät toiminnan helpommin suomessa ja toisaalta tuovat kaivattua pääomaa yrityksille

williams joka oli us kuusikymmentä ei

uudistuksella annettu

kasvuyrityksiä vauhdittaisi mikäli kotitaloudet saataisiin houkuteltua sijoittamaan osa talletuksistaan vaikkapa moninkeskeisesti first north markkinapaikan kautta

kansalaislakialoitetta nollatyösopimusten kieltämiseksi on ilolla tervehdittävä yhtenä työelämän uudistajana joka myös turvaa niiltä suoranaisilta laittomuuksilta joita tämän päivän työntekijät joutuvat kohtaamaan omissa työsuhteissaan

suoritus ja antoi seitsemän kuusi neljä poissa yhdeksän osku torro suomi muka sekaantuminen työllistä kaljus kuusi kaksi

ikäviä esimerkkejä ovat juuri senkaltaiset että meidän julkisissa palveluissa esimerkiksi sairaaloissa on jopa kahden vuoden työsuhteita joissa edelleen on kuitenkin nollatyösopimus

pakko ensin kommentoida hieman valiokunnan puheenjohtajan näkemystä ja lausumaa siitä että nämä mäntyöljyä nyt hyödyntävät jalostajat olisivat kieltäneet taikka koettaneet estää tämän käyttöä muussa kuin siinä heidän tarkoituksessaan käyttämässä muodossa

salo kolme ja antaisit aneljä ei kaksi tyhjää poissa kymmenes kutoivat miten muka sekaantuminen työllistä kaljus kuusi kolme ricky

tämä on nopea tapa kiertää esimerkiksi sairausajan palkanmaksu ynnä muuta ja tämä nollasopimus asettaa tämän työntekijän erityisen hankalaan asemaan

se laiska raha joka tällä hetkellä makaa pankeissa olisi saatava teollisten investointien joukkoon ja tukemaan investointeja

sota yhdysitustilaan seitsemänkymmentä eri poissa kymmenes otos miten muka silkkana miten työ josta kallio

meidän on uskallettava ottaa uusia askeleita esimerkiksi eduskunnan tahtotilasta myönteisesti nauttivan first northin suuntaan

semmoinen pieni oikaisu tähän alkuun

en kyllä

nämä muut teollisuudenalat ovat aidosti huolissaan siitä että heidän jo investoimansa laitokset voivat jatkossa olla uhattuina

risto

jos työvuorosta perusteettomasti kieltäytyy vedoten johonkin muuhun syyhyn eli että on vaikka lapsenhoito järjestettävänä niin voi olla varma että tämmöinen henkilö ei seuraavalla kertaa ole tavoiteltavien työntekijöiden joukossa vaan tulee niin sanotusti syrjityksi siinä työsuhteessa

tämä laitos jota nyt lappeenrantaan ollaan rakentamassa varmasti voidaan kopioida mutta täytyy muistaa että havupuusta syntyvää mäntyöljyä on maailmanmarkkinoilla kuitenkin niin rajoitetusti että tämän laitoksen referenssikopion myyminen ei varmasti tule olemaan mikään kauaskantoinen bisnes

arvoisa rouva puhemies

rosinkaksiaan kuusi viisi ei kaksi tyhjää poissa kymmenes kun painokset miten osinkona miten työ josta kallio kuusikymmentäkuusi

arvoisa rouva puhemies

hän on sidottuna sopimukseen ja silloin töiden muualta ottaminen sinä aikana on mahdotonta

on se kyllä kummallista että hallituspuolueen edustajat täällä väittävät meidän sanoneen jotakin tässäkin keskustelussa ja levittäneen väärää informaatiota

eli nimenomaan on tähdellistä tietää että se on havupuusta tullutta mäntysuopaa joka happoprosessilla jalostetaan mäntyöljyksi

toivon sille hyvää menestymistä eduskunnan käsittelyssä ja erityisesti hyvää harkintaa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa että puntaroidaan ne kaikki asiat mitä tässä aloitteessa mukana on tuotu

sijoituskulttuuria me voimme muuttaa poliittisella päätöksenteolla tehdä siitä houkuttelevamman mutta ruotsissa sijoittaminen on toki kansan parissa huomattavasti kulttuurillisesti erilaisempaa

meillä nämä omat faktat ovat asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvia esimerkiksi juuri siltä osin että tämmöistä yhtiöittämisvelvoitetta ei ole

se nakertaa meitä ja aiheuttaa köyhyyttä hallituksille eri maissa kuten täälläkin porvarihallitukselle leikkaustarpeita niiltä joilla kuitenkin kaikkein vähiten on

itse olen tullut vakuuttuneeksi myös asiantuntijakuulemisissa että näkemykset ovat todella erilaisia

toinen heistä on sentään väitellyt tohtoriksi tästä aiheesta niin että kyllä minulla vähän niin kuin on oikeus vedota siihen että minun mielipiteeni on täällä yhtä lailla faktaa

panamalaisen asianajotoimiston asiakirjavuoto paljastaa kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun laajuuden ja monimuotoisuuden

risto

osa toimijoista kuten tässä mietinnössäkin todetaan näkee että mäntyöljyä syntyy sivutuotteena

lintuja josta kallio joskus yhdeksän perustama

on erittäin hyvä että tässä salissa on tänään keskusteltu siitä että on laitonta mutta meillä on myös moraalitonta kaikkien tuomitsemaa laillista veronkiertoa eli verosuunnittelua

oma näkemykseni perustuu ehkä siihen toisenlaiseen näkemykseen että tieteellisesti on todettu että se ei ole hemiselluloosaa ja että tätä prosessia erityisesti tämän mäntyöljyn aikaansaamiseksi on muutettu ja tätä on tällä prosessimenetelmällä jalostettu

risto

sorsa seitsemän ja airbus a kaksi yli vuosikymmenen uskonto ovat miten muka osakkaana miten teosta kallio seitsemän tai

me haluamme suojata että tämä omaisuus pysyy suomalaisilla

toivotaan että tämän päivän keskustelu myös herättää kaikissa meissä sen tunteen että nyt on jatkettava edellisen hallituksen linjalla ja tehostettava toimia eikä niin kuin tässä on jo lueteltu mitä tämä hallitus on meinannut armahduksia hallintarekistereitä ja vielä kerran keittiön kautta koetetaan tuoda sama paketti eri paperiin käärittynä

tämän vaikutukset esimerkiksi vuokratyömarkkinoilla ovat aika raskaat

pääomamarkkinat toimivat sitä paremmin mitä enemmän niillä toimii erilaisia tekijöitä joilla on erilaisia näkemyksiä ja eri riskiprofiileita

nyt ei mäntyöljyksi sellun keittämisessä sivutuotteena syntyvää suopaa jo pidemmän aikaa ja se on ollut tuote joka on myyntituote

erityisesti vuokratyön tekijät joutuvat kohtaamaan välittömästi sairastuttuaan sen kohtalon että heitä ei kutsutakaan töihin

arvoisa herra puhemies

pidentyä mustakallio seisoo yksin

yritysrahoituksen merkitys on erittäin tärkeä teollisuussektorilla jossa työpaikkojen syntyminen edellyttää suurempia investointeja kuin muilla toimialoilla

eli jostain kumman syystä se aiottu ja suunniteltu työvuorokin peruuntuu sen vuoksi että näin on mahdollista välttää sairausajan palkanmaksu

junioritoiminta ja kaikki se mitä tällä alalla tapahtuu edellyttää sitä että meillä tämä voitonjako muuttuu ja edustaja lintilä kyllä hyvin kuvasi juuri sen nettipelaamisen vahvan lisääntymisen ja sitä kautta vähemmän tuloutumisen koska ihmisiä ei ole raviradoille ja pelivaihtoa ei siellä raveissa käydä niinkään tekemässä

on tärkeätä että tämä lainsäädäntö sinällään on erinomainen ja mahdollistaa meillä näiden omien luonnonvarojen hyödyntämisen myös tältä osin

risto

sota kaksi kaksi ja kuusi yhdeksän poissa kahdeksan osku torro medin

tämän taustalla on kuitenkin se mikä on meidän arkipäiväämme eli konsernitalous jonka puijauksiin on puututtava

on erityisen tärkeätä huomata että tässä on kyse työsuhdeturvasta jonka työntekijä on ansainnut

myyntiarvosta calin seitsemän kaksi ja

direktiivissä aiemmin olleen tulkinnan mukaan siellä on ollut mäntyöljy mutta kun tätä direktiiviä on tarkasteltu uudelleen siellä selkeästi lukee mäntypiki

esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta ei tule olemaan mitään hyötyä jos vientiyritys myy tuotteensa nollakatteella ulkomaalaiselle tytäryhtiölle maksaa konsernin lainoista ylisuuria korkoja

toki hallitus alkutaipaleellaan teki tämän ratkaisun että myös nämä ovat muiden pelien kanssa samalla tasolla verotettavaa

laskut vakuutusmaksut ruoka on ostettava ja silloin pitää pyrkiä turvaamaan että sillä työntekijällä on joku käsitys ja ennustettavuus omasta työsuhteesta tulevasta palkasta

arvoisa rouva puhemies

kaivannaisteollisuudessa se on yli miljoona euroa per työpaikka joten on ymmärrettävää että teollisen työpaikan synnyttäminen tarvitsee volyymiltaan erittäin suuria sijoituspääomia

risto sahatusta lumitykiksi ja anton yli seitsemän ei selity joku

mäntypiki on tästä mäntyöljyjalostuksesta tullutta jätettä jolle ei tällä hetkellä ole muuta käyttöä kuin polttaminen

jos kaivos nyt niin

ehkä se oli yhdenmukaistamista mutta toki toi sen että ehkä juuri siellä alalla toimiville se enemmänkin toi haastetta sen myötä että palkintorahojen ehkä mahdollinen yleinen taso on voinut pudota mutta ne hyvät palkinnot eivät tule kyllä tämän pelitoiminnan kautta

sosialidemokraateille ja erityisesti edustaja heinäluomalle tämmöisenä tiedotusluontoisena asiana että vasemmistoliitto ei todellakaan ole tehnyt ennakolta mitään päätöstä koska tämä on aivan itsestäänselvää että olemme tässä takana

tämän luokan äänestyksen kohtaan ovat luvut on nyt hyväksytty joku muu puhuttu menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi koko pääluokkana on

vähemmän innokkaita ovat palkansaajat vientiyrityksissä joissa meilläkin tällä hetkellä on valitettavasti juuri tätä alihinnoitteluun perustuvaa myyntiä

tässä hallituksen esityksessä hyvin tuodaan esille se missä ovat ne ongelmat eli ihmisten hyväksikäyttö ja lailla pyritään turvaamaan hädänalaisten ihmisten auttaminen sekä sitten se toinen kärki mikä esittelyssä hyvin tuotiin esille eli harmaan talouden torjunta

toki kun tätä asiaa valiokunnassa käsitellään varmasti on hyvä huomioida että meillä on muitakin työn vastaanottamisen esteitä jotka tekevät sitä että osa aikaiset työntekijät eivät ota vastaan työtä koska tämä meidän sosiaalinen järjestelmä on omalla tavallaan este lisätyön ottamiselle

arvoisa herra puhemies

edustaja myllykoskella oli toive ennen kuin oikeastaan ministeriön ohjaus tässä muutama viikko sitten täsmensi kyllä selkeästi sitä mihinkä kuntouttavaa työtoimintaa voidaan käyttää

on pakko sanoa että jos jossakin nyt toivoni lepää niin siinä että perussuomalaisten ja keskustapuolueen hallituspuolueiden kansanedustajien ääni kuuluu niin että tämä otetaan uudelleen vakavasti harkintaan

näin ihan markkinamielessä täytyy sanoa että jos eduskuntaryhmäni tekee jonkunlaisen toisenmoisen päätöksen niin voisiko sanoa että laitan sitten erokirjeen heilille

edustaja

nyt sote ratkaisun myötä varmasti pakotetut ja väkinäiset kuntaliitokset ja niiden tarve vähenevät ja kunnat tekevät terveesti omia ratkaisujaan

kyllä ne hevosenkasvattajat jotka sitten toimivat eri ikäluokkakilpailuissa kriteriumissa ynnä muuta kustantavat itse itsessään ne palkinnot joten tätä kautta ei saa sekoittaa niitä asioita että ne suuret palkinnot kymmenientuhansien niin sanotut hyvät palkinnot tulisivat tämän pelijärjestelmän kautta vaan kyllä ne tulevat suurimmalta osalta hevosharrastajilta itseltään

oma näkemykseni on kun valiokunta tarkasteli tätä että teollisuudella pitää olla ennustettavuutta niin että investointeja voidaan rauhallisin mielin tehdä mutta itse asiassa mikä on se ennustettavuus juuri näille toimijoille jotka nyt toimivat tämän jatkojalostuksen yhteydessä